edustajat rantakangas ja perkiö viittasivat euroopan parlamentin ajankohtaiseen päätökseen tukea ilmasto ja energiapakettia

viime hallituksen tulevaisuusselonteossa jonka edellinen hallitus ja eduskunta yksimielisesti hyväksyivät arvioitiin tuulivoiman mahdollisuuksia pitkällä aikavälillä suomen energiajärjestelmässä ja tulevaisuusselonteon skenaariossa päädyttiin siihen että tuulella voitaisiin tuottaa vuosisadan puolivälissä neljänneksestä kolmannekseen kaikesta suomen sähköstä

paljon vähemmän puhutaan siitä että ydinvoima tarvitsee merkittävästi sekä säätö että varavoimaa koska ydinvoiman tuotantoa ei ole taloudellista säätää kovinkaan paljon markkinatilanteen mukaan

hyvin monella eri tavalla

ensinnäkin yksinkertaisin vastaus on pohjoismaiset sähkömarkkinat

kaikki nämä vuodet kun mekin täällä salissa olemme puhuneet että säätövoimaa tarvitaan lisää säätövoimaa tarvitaan lisää vesivoiman tuotantoa on tehostettu niin että säätövoimakapasiteetti on kasvanut merkittävästi

säätövoiman kääntöpuoli on kysyntäjousto eli kun pitää saada tuotanto ja kulutus kohtaamaan siihen voidaan vaikuttaa paitsi säätämällä tuotantoa myös vaikuttamalla kulutuksen tasoon

silloin ei puhuta siitä että kulutusta sinänsä olisi tarpeen vähentää vaan että sitä kulutusta säädetään ajallisesti niin että kaikki kulutus ei osu samaan piikkiin ja aiheuta ongelmia

arvoisa puhemies

sekin meiltä unohtuu usein näissä keskusteluissa että uudet voimalat ovat merkittävästi aiempaa joustavampia eli pääsääntöisesti uusia voimaloita voidaan säätää siis tavallisia energiantuotantoon tarkoitettuja voimaloita voidaan säätää paljon aiempaa joustavammin kulloisenkin kysynnän mukaan

tämä mahdollistaisi sen että maksut olisivat suurimpia siellä missä ruuhkia on eniten missä autoilu aiheuttaa eniten haittoja ja sitten vastaavasti alempia muualla suomessa missä autoilu ei ole niin merkittävä haitta sen paremmin ympäristölle kuin muutenkaan

vähäpäästöisille autoille olisi perusteltua tällaisessa järjestelmässä myöntää alennuksia maksuista ja tietysti tällaiset maksut jos niitä otetaan käyttöön pitää toteuttaa yksityisyydensuojaa vaarantamatta

useinhan pelätään että tienkäyttömaksut tulisivat ikään kuin meidän nykyisen verorasitteemme päälle

muistutan vain siitä että samalla argumentilla on puolustettu taannoin myös avioliiton rajaamista vain saman rodun sisäiseksi ja on perusteltu sitä että valkoihoinen ihminen ei voi mennä naimisiin mustaihoisen ihmisen kanssa siten että heillähän on jo nykyäänkin samat oikeudet

koska maksut porrastetaan ja kohdennetaan erityisesti sinne missä autoilun haitat ovat suurimmat sillä samalla verorasitteella samoilla euromäärillä voidaan saada suurin ympäristöhyöty näin uskon

edustaja niikko on useassa puheenvuorossaan puhunut että tutkimukset osoittavat sitä tai tätä mutta en ole huomannut yhdessäkään puheenvuorossa hänen täsmentäneen mitkä tutkimukset

edustaja satonen puhui samassa virkkeessä siitä että pitää turvata kohtuuhintainen energiansaanti mistä olen edustaja satosen kanssa samaa mieltä ja siitä että juuri tämän takia tarvitaan ydinvoimaa lisää mistä olen hänen kanssaan eri mieltä

toiseksi tienkäyttömaksut voisivat olla selvästi nykyistä polttoaineveroa reilumpia siinä mielessä että maksut olisivat pienempiä alueella jolla oman auton käytölle ei juurikaan ole realistisia vaihtoehtoja

itse olen käynyt läpi jonkin verran alan tutkimusta siis sekä samaa sukupuolta olevien parien vanhemmuutta tarkastelevaa tutkimusta että muuta samaa sukupuolta oleviin pareihin liittyvää tutkimusta ja ne tutkimukset eivät mitenkään tue edustaja niikon esittämää väitettä

on epäreilua nähdäkseni rokottaa kohtuuttomasti niitä ihmisiä joitten on pakko omassa arjessa selvitäkseen käyttää autoa niin kuin monien suomalaisten nykyään on

kolmas peruste on todellakin se että kun nykyään polttoaineveroja korotetaan niistä maksamme kaikki me suomalaiset autolla liikkuvat mutta niistä maksavat myös elinkeinoelämän kuljetukset kohonneen dieselin hinnan kautta

joissakin tutkimuksissa on harhaanjohtavasti tällaisia tapauksia verrattu tilanteeseen jossa lapsi menettää isän tai äidin esimerkiksi onnettomuuden tai sairastapauksen takia ja siitä on vedetty johtopäätöksiä että tällaisessa perheessä kasvava lapsi siis isättä tai äidittä kasvava lapsi joutuu usein ongelmiin niin kuin varmasti joutuukin

jos tienkäyttömaksut otettaisiin käyttöön silloin näin haluttaessa voitaisiin maksuja korottaa pelkästään yksityisautoilijoille mutta jättää korotukset tekemättä elinkeinoelämän kuljetuksille

voin kuvitella että jos oman vanhempansa menettää oli tämä mitä sukupuolta tahansa kun on itse pieni lapsi tai vasta nuori niin varmasti se jättää jälkensä ja siitä voi aiheutua monenlaisia vaikeuksia

näin voitaisiin niin haluttaessa kerätä valtiolle lisää rahaa yksityisautoilusta mutta olla samaan aikaan korottamatta elinkeinoelämän kuljetusten kustannuksia

mutta tällaisen tilanteen vertaaminen siihen että lapsella on kaksi rakastavaa vanhempaa läsnä alusta loppuun asti siis sieltä varhaislapsuudesta läpi myöhemmän lapsuuden ja nuoruuden on täysin harhaanjohtavaa

edustaja vehviläinen arveli että tienkäyttömaksu olisi kallis kerätä

jos on kaksi äitiä tai kaksi isää niin asetelma on lapsen kannalta täysin eri kuin sellaisessa perheessä jossa äiti tai isä menehtyy ja lapsi menettää tämän äkillisesti

ensimmäinen on se että tienkäyttömaksujen kerääminenhän edellyttäisi autoissa olevia päätelaitteita ja jos tällaiset päätelaitteet autoissa otettaisiin käyttöön niitähän voitaisiin käyttää tarjoamaan monenlaisia muitakin palveluita kuin pelkästään tätä maksujen keräämistä

vaikkapa vakuutusmaksuja voitaisiin tulevaisuudessa porrastaa sen auton käytön mukaan tai liikenneinformaatiota voitaisiin tarjota tiellä liikkuville ihmisille tämän päätelaitteen kautta

jos suomi ensimmäisenä maana päättäisi ottaa käyttöön paikannukseen perustuvat tienkäyttömaksut koko tieverkolla olisimme sellaisessa edelläkävijäasemassa josta olisi helppo ponnistaa vientimarkkinoille sitten kun muutkin maat näitä samanlaisia ratkaisuja ottavat käyttöön

sähköautot on selonteossa jätetty hyvin vähälle oikeastaan ällistyttävän vähälle ottaen huomioon että sähköautot ovat oikeastaan merkittävin tapa pitkällä aikavälillä vähentää liikenteen päästöjä ja ottaen huomioon myös sen että suomessa on yllättävän suuri potentiaali sähköautoalateollisuudessa litiumin louhimisesta kaivoksissa akkujen valmistamiseen autojen kokoamiseen ja sähköautoihin liittyvien järjestelmien myymiseen

edustaja pekkarisella oli edellä hyvää pohdiskelua saksan energiakäänteistä ja menemättä nyt yksityiskohtiin kaksi huomiota ensinnäkin muistutus siitä että saksassa todella ajetaan alas ripeällä aikavälillä nykyistä ydinvoimaa ja suomessa keskustellaan siitä rakennetaanko tänne lisäydinvoimaa eli se keskustelu on hyvin toisenlainen

eikö ole aika ilmeistä että meidän kannattaa näistä maista ottaa oppia niiden onnistumisissa ja hyvissä ratkaisuissa ja siinä suhteessa missä nämä maat ovat epäonnistuneet niin kuin ne monessa suhteessa ovat

moni kollega on tänään esittänyt että fennovoima ei ole valtion hanke tai julkinen hanke vaan se on nimenomaan yksityisen sektorin hanke

viimeisessä puheenvuorossani keskityn fennovoiman talouteen

no nythän todellakin fennovoimasta huikean valtaenemmistön omistavat venäläinen valtion liikelaitos tulevaisuudessa suomen valtion enemmistönä omistama yhtiö ja kunnalliset energialaitokset

kyllä itse ajattelen että himpun verran sitä kannattavuutta kannattaa myös tässä talossa pohtia sen takia että jos tämän maan energia ja ilmastostrategia rakennetaan fennovoiman varaan ja jos se fennovoima syystä tai toisesta lykkääntyy tai kallistuu tai jää toteuttamatta kokonaan niin kyllä silloin myös meidän energiapolitiikkamme jää vähän tyhjän päälle

sen takia on myös meidän kansanedustajien syytä pohtia onko fennovoima todella taloudellisesti niin houkutteleva kuin väitetään

nyt kuitenkin suomen energia ja ilmastostrategioissa paljon on laskettu näiden uusien ydinvoimahankkeiden varaan joten luulisi että tässä salissa meitä kaikkia kiinnostaisi jonkun verran myös se kuinka kannattavia nämä hankkeet todellisuudessa ovat

edustaja harry wallin muiden muassa esitti että ydinvoimalla saadaan kohtuuhintaista sähköä ja se on vankka peruste tämän fennovoima hankkeen puolesta ja näinhän se menee teoriassa

ja ydinenergialaki vieläpä selvästi toteaa että ydinlaitosten periaatelupia myönnettäessä pitää punnita niiden vaikutusta yhteiskunnan kokonaisedun kannalta ja kyllä ainakin meikäläisen punninnassa vaikuttaa se kuinka taloudellisia ja kannattavia nämä ydinlaitokset ovat

ministeri vapaavuori on myös toistanut ajatusta että kyllähän fortum ja teollisuusyritykset osaavat laskea sen kannattaako tällaiseen investointiin lähteä

no tässä on varmasti paljon perää niin moni yksityinen yritys on jo vetäytynyt fennovoimasta todettuaan sen liian riskialttiiksi ja liian vähän kannattavaksi

mutta kyllähän fortumin ensisijainen kimmoke osallistua fennovoimaan ei ole suinkaan se että fennovoima olisi erityisen kannattava ja houkutteleva hanke vaan se että tällä osallisuudella fortum pystyy ostamaan venäjältä merkittäviä vesivoimaosuuksia ja ne varmastikin ovat hyvin kannattavia fortumille

aika nopeasti herää myös sellainen kysymys että jos fennovoima hanke todella on taloudellisesti niin järkevä jos se on houkutteleva tapa tuottaa kohtuuhintaista sähköä niin minkä takia fennovoiman ovella ei ole jonoksi asti yksityisiä sijoittajia

arvoisa puhemies

hallitushan on hyvin perustellusti linjannut että uusissa väylähankkeissa enemmistö määrärahoista ohjataan ratahankkeisiin ja joukkoliikenteen edistämiseen

ministeri vapaavuori on myös väittänyt että se laskee joka pistää rahansa peliin eli joka investoi tähän fennovoima hankkeeseen mutta kun mukana on niin merkittävillä osuuksilla kunnallisia energiayhtiöitä niin se suoraan tai epäsuorasti koskettaa kyllä aika monissa kunnissa myös veronmaksajia

helsingin kaupunki ihan hiljattain päätti ruksia listalta monta isoa tiehanketta ja priorisoida nimenomaan joukkoliikennehankkeita ja nyt maanantaina tampereen kaupunginvaltuusto oman tunnelipäätöksensä yhteydessä linjasi hyvin samaan suuntaan

nyt kuitenkin hallitus riihessään kohdensi suurimman liikennepotin finavialle helsinki vantaan lentokentän kehittämiseen

välttämättä kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus eivät ole tähän päätökseen voineet vaikuttaa eli kovin kapealla pohjalla aika merkittäviä päätöksiä on kunnissa menty tekemään

ensin edustaja lindströmille toteaisin että tuulivoiman rakentaminen on valitettavan hidasta ja sitä tahtia pitää nopeuttaa mutta ei se kyllä ole alkuunkaan niin hidasta kuin ydinvoiman rakentaminen niin kuin olkiluodossa on jouduttu näkemään

sellaisilla ihan puhtaasti yksityisillä yrityksillä jotka eivät ole tekemisissä kuntien tai valtion kanssa on joittenkin prosenttien suuruinen osuus fennovoimasta

edustaja satonen edellisessä puheenvuorossa esitti että jos fennovoima hylätään niin minkälaisen viestin se tarjoaa tarjoaako se sellaisen viestin että suomeen ei kannata investoida ja ministeri vapaavuorella oli hyvin samankaltainen ajatuksenjuoksu aiemmissa puheenvuoroissaan

edustaja vehkaperä arveli että ministeri niinistö ei olisi puolustanut suomen etua

joka tapauksessa on kovin pitkä ylimenokausi

minä olin paikalla durbanin kokouksessa edustaja vehkaperä muistaakseni ei ja näin kuinka ministeri niinistö tappeli suomen kannan puolesta aivan loppuun asti

oikeastaan palaan vain siihen kysymykseen että kun suomi on ainoa pohjoismaa ainoa pohjoismaa joka nojaa lisäydinvoimaan niin mitenhän niille muille pohjoismaille käy

en saanut vastausta kysymykseeni mutta voin itse viitata muutamiin tutkimuksiin

edustaja jaskari painotti että fennovoimaa tarvitaan sen takia että meillä on kova tarve uudelle sähköntuotannolle ja sitä tarvittaisiin nopeasti

kun suomi on ainoita läntisiä teollisuusmaita joka nojaa lisäydinvoimaan mitenhän ne muut läntiset teollisuusmaat meinaavat pärjätä ilman lisäydinvoimaa ja miten sinne saadaan teollisia investointeja

minä edelleen uskon että koska suomi on mielestäni maailman paras maa niin me jos jotkut osaamme ratkaista tämän ongelman niin että kotimaisilla kestävillä ratkaisuilla huolehditaan kohtuuhintaisen sähkön saannista ja huolehditaan siitä että suomi on houkutteleva maa teollisille investoinneille myös tulevaisuudessa

ja lopuksi edustaja pekkariselle ydinvastuulaista

tässä käytettiin mittarina luokalle jääntiä ja siinä todettiin että lesbo ja homoparien lapset jäävät keskimäärin hieman enemmän luokalle kuin heteroparien lapset mutta selvästi vähemmän kuin yksinhuoltajien lapset ja aivan dramaattisesti vähemmän kuin sellaiset lapset jotka on sijoitettu ryhmäkoteihin

toiseksi se vastuu käsittääkseni koskee vain ydinlaitoksen haltijaa joka vaikka fennovoiman tapauksessa on fennovoima itse mutta ei sen osakkaita

eli jos fennovoimassa sattuisi tapahtumaan merkittävä ydinonnettomuus fennovoima yhtiönä vastaisi koko omaisuudellaan mutta eipä sillä omaisuudella siinä tilanteessa olisi paljon arvoa ja osakkaat eivät tästä hintalapusta joutuisi maksamaan vaan se menisi yhteiskunnan eli meidän veronmaksajien kannettavaksi

tutkimuksessa todettiin että erot selittyvät hyvin pitkälle vanhempien koulutustasolla ja tulotasolla eivät sillä ovatko vanhemmat samaa sukupuolta vai eri sukupuolta

jälleen kerran todettiin että vanhempien sukupuolella ja parisuhdeasemalla ei tässäkään tutkimuksessa ollut vaikutusta lasten menestykseen pärjäämiseen ja kasvuun

jos suhtautumisenne tutkimuksiin on yleensäkin tällainen niin silloin tietysti vaikea mihinkään tutkimusnäyttöön on mitään rationaalista poliittista keskustelua perustaa

on korostettu että teollisuuden sähkönsaanti pitää turvata ja muistutettu siitä että meidän pitää ajaa alas fossiilisilla polttoaineilla tuotettua saastuttavaa sähköntuotantoa

kun esititte edellä väitteen että homot eivät keskimäärin ole pysyvissä parisuhteissa niin vakaasti ja paljon kuin heteroparit niin esitän teille vastakysymyksen

minun kysymykseni kuuluu vain

jos siis keskimäärin homoparit väitetään näin eivät pysyvissä parisuhteissa viihdy ja sitten on kuitenkin jokunen joukko niitä homopareja jotka haluavat nimenomaan pysyvää parisuhdetta pitääkö näiltä kaikilta tätä pysyvää parisuhdetta tavoitteleviltakin kieltää oikeus avioliittoon tämän teidän esittämänne keskimääräisen tilaston perusteella

kun itse olen kuunnellut koko lailla tämän koko keskustelun sekä tänään että silloin aiemmalla kierroksella en ole kuullut sellaisia puheenvuoroja joissa näistä tavoitteista olisi oltu eri mieltä

meillä on yhteiset tavoitteet erimielisyyttä on ainoastaan siitä mikä on yhteiskunnan kokonaisedun kannalta paras tapa saavuttaa nämä tavoitteet onko se ydinvoiman lisärakentaminen vai sille esitetyt vaihtoehdot

varmaan on paikallaan myös kysyä jos pitää paikkansa että samaa sukupuolta olevat parit eivät keskimäärin ole niin pysyvissä parisuhteissa kuin eri sukupuolta olevat parit mistä tämä ero johtuu

kommentoisin muutamia tämän päivän aikana käytettyjä puheenvuoroja

voisiko se osaltaan johtua siitä että tämä maa ei ole tunnustanut samaa sukupuolta olevien parien avioliittoa

jos tämän voimalaitospaikkakunnan tuotanto tai sieltä siirrettävä sähkö sen saanti häiriintyy syystä tai toisesta meidän koko maamme sähköhuolto on siinä tilanteessa hyvin vakavan tilanteen edessä

onko tällaisessa tilanteessa yllätys ja ihmeellistä jos samaa sukupuolta olevien parien suhteet eivät ole niin vakaita ja pysyviä kuin eri sukupuolta olevilla pareilla

pikemminkin näkisin että tällainen sähköntuotannon vahva keskittäminen yhdelle ainoalle paikkakunnalle on omiaan vaarantamaan meidän huoltovarmuuttamme ei parantamaan sitä

puolalaiset työntekijätkin varmasti ovat työpaikkansa ansainneet mutta jos meidän suomen kansanedustajien tavoitteena on nimenomaan löytää lisää työpaikkoja suomalaisille työntekijöille ydinvoiman lisärakentaminen ei todennäköisesti ole paras ratkaisu

ukkola esitti että ydinvoima on energiamuoto siinä missä muutkin

ydinvoimala on ainoa energiantuotantotapa tai laitos joka pystyy saamaan aikaan katastrofaaliset mittakaavat saavuttavan onnettomuuden

ydinvoima poikkeaa muista energiamuodoista myös siinä että se on ainoa energiamuoto joka tuottaa niin vaarallisia jätteitä että ne on eristettävä ihmisistä ja ympäristöstä kymmeniksituhansiksi vuosiksi eteenpäin